myös erittäin hyvät koulu ja sairaalapalvelut joita kannatamme ovat riippuvaisia ulkomaisesta rahoituksesta

jos vankikuljetuksia on todellisuudessa tapahtunut jonakin päivänä julkisuuteen tulee laittomasti vangittuja ja mahdollisesti kidutettuja ihmisiä jotka kertovat kuljetuksensa laskeutuneen helsinki vantaan lentokentälle ilman että suomen viranomaiset puuttuivat tilanteeseen

ensinnäkin yhdyn tähän samaan jouluvirteen jota täällä veisataan näistä määrärahojen supistumisista edustustoverkon osalta

mutta olisin kysynyt ministeri soinilta kun nyt olette seurannut keskustelua euroopan unionissa ja myös pohjoismaista keskustelua näiden roolista turvallisuusyhteisönä teidän arviotanne

nyt olemme käyttäneet tämmöistä pientä työvälinettä kuin governia oytä muun muassa ostamaan näitä verkkoja ja tekemään tiettyjä maaomistussijoituksia ja muuta tässä solidiumin rinnalla

on syytä epäillä että hallinnolla on ollut joku sormensa pelissä myöskin huumetuotannon lisääntymisessä

talvivaarasta oli useita kysymyksiä taas kerran

miten paljon jo tämän viimeisen vuoden aikana euroopan unioni on muuttunut siihen suuntaan että turvallisuusasiat otetaan sinne keskiöön pariisin terrorismi iskun jälkeen

olisin samalla kiinnittänyt huomiota siihen että kun seuraamme kriisialueita rauhanvälitys rauhanturva on yksi meidän prioriteeteistamme niin meille tahtoo käydä niin että näillä kriisialueilla poliittinen seuranta voi jäädä heikoksi kun meillä ei ole omia lähetystöjä eikä ole edes tämmöisiä voisi sanoa pienlähettiläitä suurlähettiläiden sijaan jotka voisivat liimata suomen lipun hotellin oveen ja ottaa läppärin mukaansa

valtion osalta tietenkin olen seurannut hyvin tarkasti tätä mitä solidium on tässä historiassa tehnyt mitä se tekee tänä päivänä mutta kehottaisin siinä mielessä todella malttiin että elämme hyvin kriittistä jaksoa yhtiön historiassa

kuten alkuperäisessä kysymyksessä esitettiin suomalaiset suhtautuvat hyvin myönteisesti pohjoismaisen puolustusyhteistyön kehittämiseen ja olisin kysynyt asianomaiselta valtioneuvoston jäseneltä

lopuksi haluan puhua uusveteraanien oikeusturvasta

ja tietysti myös radikalisoitumiskehitys joka afganistanissa tapahtuu vaikuttaa sellaisiin naapurimaihin kuin kiina ja venäjä jotka ovat tästä tilanteesta hyvin huolissaan

ensin pitää sen verran korjata hallituskumppani kokoomuksen ympäristötietoja kun edustaja vapaavuori sanoi että sumulla purjehdittaisiin mutta sumulla ei välttämättä voi purjehtia kun silloin ei tuule silloin mennään ankkuriin

kun rauhanturvatehtävistä palataan kotiin oma järjestelmämme henkisessä ja fyysisessä kuntoutuksessa ei toimi riittävän hyvin

jos ajatellaan tällaista rauhanaikaa normaaliolotilaa varmasti valvontayhteistyö ja muu on mahdollista mutta jos tullaan kriisin tai sodan olosuhteisiin ja on esimerkiksi jaettu resursseja niin että jotakin kehitetään ruotsissa jotakin kehitetään suomessa tullaan varmasti tilanteeseen jossa tämä pitäisi sopimuksin varmistaa

solidium olisi voinut toimia aivan niin kuin mikä tahansa investoija näimme miten eläkeyhtiöt vetäytyivät markkinoilta vetäytyivät omistusosuuksista mutta se on ottanut tiettyä riskiä tiettyä vastuuta

arvoisa puhemies

on selvää että afganistanissa on jatkettava kehitysyhteistyötä ennen kaikkea sellaista joka tukee tyttöjen ja naisten asemaa maassa ja heidän mahdollisuuksiaan koulutukseen

ruotsi on esimerkiksi käyttänyt joillakin kriisialueilla tällaista hyvin kevennettyä mallia jossa se poliittinen seuranta osallistuminen eu koordinaatiokokouksiin esimerkiksi on mahdollista

olisin kysynyt ministeri räsäseltä kokonaisarviota turvallisuudesta

kun puhumme yritysvastuusta ja puhumme siitä miten vastuullisesti suomalaiset yritykset toimivat maailmalla niin kyllä niiden yhtiöiden joissa valtiolla on osuus tai jotka ovat valtio omisteisia pitää toimia tässä esimerkkinä

on varmasti meidän kaikkien suomalaisten yhteinen toivomus että rauhanturvatehtävissä vammautuneet saavat kaiken mahdollisen tuen täällä kotimaassa

kun katsomme viime kuukausienkin tapahtumia lähialueillamme vaikka norjassa tätä breivikin tapahtumaa niin ensireaktiommehan silloin oli että tässä varmasti ovat islamilaiset terroristit takana mutta uhka olikin sisäsyntyinen norjassa

arctia shippingin osalta edustaja soini menette tapahtumien edelle olitte seuraavana täällä listalla olen ottanut sellaisen linjan että kyllä on hyvä että suomalaista meriteollisuutta ja sen tietotaitoa viedään eteenpäin suomalaisten merimiesten ammattitaitoa meidän jäänmurtajatoimintaamme ja näin poispäin

se on meidän velvollisuutemme

onko näköpiirissä nyt esimerkiksi ruotsin hallituksen vaihduttua jotakin vahvempaa pohjaa sopimusta pohjoismaisen puolustusyhteistyön kehittämisestä vai kehittyykö tämä lähinnä käytännön kautta

olen kevään ja kesän aikana joutunut muun muassa stora enson pakistanin lapsityövoimasyytteiden kanssa tekemisiin ja muuta ja yhtiö on tehnyt tässä korjaavia liikkeitä katsonut mikä on totta mikä ei näissä uutisissa ja sikäli kun on korjaamisen tarvetta ollut esimerkiksi joillakin pelloilla työskenteleviä alaikäisiä tai joitain kaatopaikoilla roskia kerääviä lapsia jotka ovat olleet alihankintaketjussa tähän on puututtu ja yhtiö on tässä omaa käyttäytymistään korjannut

luemme uutisia moottoripyöräjengeistä näemme näitä norjan tapahtumia ja näitä hyvin huolestuttavia islamilaisten taistelijoiden rekrytointeja myöskin pohjoismaista

ainoat rajat mitkä sille haluaisin itse panna ovat sellaiset rajat että emme vie valtiota niin sanotusti heikoille jäille joilla korvausvastuut tai ympäristöriskit tai muut ovat liian suuret ja tätä täytyy seurata hyvin tarkasti

katsomme että siviilien suojelu naisten aseman parantaminen sekä naisten koulutusmahdollisuuksien turvaaminen afganistanissa vaativat myös tulevaisuudessa sekä sotilaallisiin että siviilikriisinhallintatehtäviin osallistumista